arvoisa puhemies

ensinnäkin haastan keskusteluun siitä mikä on aito aktiivinen työvoimapolitiikka mitä se aidosti on

on tullut aika paljon tutkimustuloksia vuosien varrelta mitkä sektorit ovat ne jotka itse asiassa johtavat selkeästi aitoihin työpaikkoihin ja siinä on ollut keskustelua siitä että jos tukityöllistäminen tapahtuu tai työvoimapolitiikka tapahtuu yksityiselle sektorille niin sen tulokset ovat olleet paljon parempia kuin jos se tapahtuisi julkisen sektorin työllistämiseen

tämä on ehkä kategorinen kommentti mutta meidän täytyisi löytää tietyllä tavalla näillä rahoilla myöskin käyttöä siihen että myöskin yksityinen sektori ottaisi työttömiä uusiin työpaikkoihin

minä itse olen pitänyt työpajatoimintaa hyvänä koska se itse asiassa sellaisia henkilöitä jotka ovat hyvin kaukana olleet työelämästä johdattaa sinne työmarkkinoille ihan tällaisilla yksittäisillä asioilla kuten esimerkiksi sillä että herätään aamulla aikaisin ja näin normaaliin työelämään päästään kiinni ja siinä ei ole mitään hävettävää jos ihmiset ovat menneet sellaiseen tilanteeseen etteivät ole työmarkkinoilla juuri koskaan olleetkaan

kolmanneksi olisi nyt ehkä hyvä keskustella myöskin siitä ketkä kaikki ovat työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohteena ja ketkä ovat selvästi jo sosiaalipolitiikan kohteena jossa se reitti on vielä pidempi eli kohdennettaisiin sitten tähän nopeaan työllistämiseen ja sitä kautta aitoihin työpaikkoihin

täytyy myöskin omasta puolestani kiittää ministeri pekkarista aktiivisista vuosista erittäin tehokkaasta toiminnasta elinkeinoelämän kehittämisessä

oikeastaan nyt on aika mielenkiintoinen vaihe kun ollaan tällaisessa sanotaanko nyt haasteellisessa vaiheessa että nyt täytyisi koko myöskin meidän ryhmämme laittaa uusi luovuus liikkeelle mitenkä tietyllä tavalla tätä innovaatiopolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa jatkossa seuraavalla hallituskaudella viedään eteenpäin

kyseessä ovat todella kovan luokan ammattilaiset henkilöt jotka ovat joutuneet tässä maailmantalouden myllerryksessä siihen tilanteeseen että on vain yhtäkkiä työpaikka mennyt alta

täällä on tämänkin illan aikana paljon hyviä elementtejä hyviä ituja tietyllä tavalla ollut siihen mutta täytyisi yrittää nähdä sellainen kokonaisuus ihan siitä yrityksen perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen laajenemiseen ja sitä kautta jossain vaiheessa myöskin yrityksen myymiseen ja uuden virittämiseen taas

ja sinne tarvitaan vähän tukea vähän sellaista näkökulmaa että on vähän muutakin rahoitusta on mukaan tulemassa vaikka uuteen yritykseen jonkinlaista rahoituspohjaa ettei tarvitse kaikkien lähteä omalla pohjalla liikkeelle kun ei ehkä uskalla

on puhuttu erilaisista uudenlaisista rahastoista asymmetrisistä rahastoista sellaisista joissa uskallettaisiin lähteä liikkeelle

yksi sellainen mietinnän arvoinen asia on esimerkiksi se kun nyt on tietyissä paikoissa suomessa kokeiltu vaikka ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen liittyvää tukielementtiä pitäisikö se ottaa käyttöön kokeiluluonteisesti myöskin koko suomessa koska itse asiassa markkinat ovat useimmiten myöskin siellä päin missä olisi potentiaalia se ensimmäinen vierastyöntekijä ottaa

minä toivoisin että myöskin tässä rahoitukseen löytyisi niitä elementtejä jotka no johtaisivat siihen ettei tarvitse itse asiassa olla kuin muutaman päivän työttömänä ja lähdettäisiin liikkeelle jo uudenlaisen yritystoiminnan kautta ja luotaisiin niitä aitoja uusia työpaikkoja

pitäisikö meidän todellakin miettiä aidosti mitä tällainen t k verovähennys voisi tarkoittaa

nythän esimerkiksi tekes keskittyy todellakin ehkä suurempiin hankkeisiin suurempiin yrityksiin

jos tällainen strategiamuutos tapahtuu niin silloin hyvin paljon yrityksiä on sellaisessa tilanteessa ettei olekaan siinä innovaatiotoiminnan piirissä tai siinä että myöskin julkinen sektori tukee ja vie eteenpäin

siinä voisi olla sellainen elementti joka toisi lisää vauhtia hankkeisiin varsinkin kun useimmissa oecd maissa on todettu että se on ollut hyvä malli

pitäisikö valtion lähteä mukaan esimerkiksi vähemmistöosakkaana yhteistyössä yksityisten ammattimaisten bisnesenkeleitten kanssa yhteisiin rahastoihin mitä kautta saisimme kenties kaksinkertaistettua ehkä moninkertaistettuakin tämän oman pääomaehtoisen rahoituksen

pitäisikö miettiä viennin instrumentteja uudestaan verrata mitä on tapahtumassa ruotsissa mitä saksassa

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että me olemme saaneet muutaman kasvutoimenpiteen tähän ensi vuoden talousarvioon eli t k veropaketin poisto oikeudet ja sijoittajan verokannustimen hankintameno olettaman

onko syytä miettiä jakoa että esimerkiksi tekes hoitaisi avustuspuolen toimintaa teollisuussijoitus omaa pääomaehtoista rahoitusta yhdessä bisnesenkeleitten kanssa ja finnvera lainapuolta hyvin selkeänä mallina

nyt on erittäin tärkeää se että hyvin nopealla aikataululla analysoidaan ovatko nämä toimenpiteet riittäviä kasvun aikaansaamiseksi

oleellinen seikka on se että nyt otettaisiin myöskin yksityiset liike elämän ammattilaiset mukaan tähän tekemään ne jotka tekevät sitä omalla tavallaan isänmaallista työtä ja haluavat kehittää yhdessä julkisen sektorin kanssa ja myöskin itse uutta suomalaista sinivalkoista yritystoimintaa

pidän aika uskomattomana vaikka sitä että saat verohelpotuksen jos sijoitat kerran yritykseen mutta useimmiten jos katsoo että itse liiketoiminnassa myöskin ollaan mukana sijoitetaan toisen kerran ja kolmannen kerran sinne yritykseen ja silloin ei enää saakaan

puhun myös siitä mitkä voisivat olla voimakkaampia toimenpiteitä ja tässä meidän pitäisi ottaa esimerkkiä malleja vaikka naapurimaastamme ruotsista

siellä on esimerkiksi sellainen malli että kun lähtee yrittäjäksi ja jos yritys ei toimikaan voi ilmoittautua saman tien ja työttömänä ollessa saa työttömyyskorvauksia

suomessa täytyy olla monta kuukautta ja ilmoittaa että yritys on varaton ja sen jälkeen ruvetaan harkitsemaan vasta työttömyyskorvausta

toisessa naapurimaassamme virossa on yritysverotusmalli joka kuulostaisi erittäin loogiselta myöskin suomessa jos mietitään kasvun näkökulmaa

eli silloin kun yrityksen sisällä pidetään rahat ja käytetään ne kasvuun niitä ei verotettaisi vaan verottaminen tapahtuisi vasta sen jälkeen kun yrityksestä otetaan omistajan toimesta rahaa ulos

olen myöskin aika monesta asiasta edustaja pekkarisen kanssa samaa mieltä mutta näistä asymmetrisistä rahastoista vähän haastaisin keskustelemaan

käytän kaksi perustelua

ensinnäkin aika monissa viime vuosien tutkimuksissa on tullut selvästi esille että suomalainen teknologia ja innovaatiopolitiikka on aika lailla byrokratisoitunut

yksittäisen aloittelevan yrittäjän tai ideanikkarin näkökulmasta sitten kun tullaan mukaan usein tullaan niin suurella omistusosuudella että se karkottaa yrittäjiä

se myöskin rajoittaa sitä omistuksen ottamista ja tukee tietyllä tavalla sitä varsinaista ideanikkaria siellä jolloin mielestäni pitäisi aika avoimesti katsoa tätä tilannetta

nythän teollisuussijoituksen osalta näitä määrärahoja vähennetään

hallitusohjelmassa puhutaan siitä että me teemme myöskin niin sanottuja epäsymmetrisiä rahastoja houkuttelemme yksityisiä pääomasijoittajia näihin rahastoihin mukaan

nyt kun on puhuttu tutkimuksesta ja tutkimuksen vertailun puutteesta kun tehdään päätöksiä paikallisesta sopimisesta pitäisikö vähän verrata mitä esimerkiksi ruotsissa tai saksassa on tapahtunut kun tätä paikallista sopimista on lähdetty lisäämään

minä olen odottanut tämän viikon keskusteluissa tai puheissa sellaisia ajatusmalleja että voisi uudella tavalla ajatella näitä kyseisiä toimialoja

on puhuttu tänä iltana esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisestä ja jos katsoo tällaisia uudenlaisia toimintatapoja mitä on muutamilla paikkakunnilla eri puolilla suomea tehty niin jos ajatellaan perinteistä syrjäytymisen ehkäisemisen viranomaistoimintaa siellä tulee sosiaalipuolen työntekijä kenties nuorten kanssa keskustelemaan tietyn ajan päästä

opettajan puolen roolina on sanoa esimerkiksi sille nuorelle että pidetään tämä koulupuoli kunnossa jolloin ainakin yksi elämän osa alue on kunnossa siinä suhteessa kun helposti tapahtuu niin että tämä koulu lähtee menemään ensimmäisenä huonosti ja voisi löytää näitten hallintorajojen ylitse paljon enempi toimintaa siitä näkökulmasta että tämä nuori tietyillä lohkoilla pääsisi taas elämän syrjään kiinni siinä vaiheessa kun hän on syrjäytymisvaarassa

on olemassa uudenlaisia toimintatapoja sellainenkin yhteiskunnallinen yritys kuin vaikka pop up kampanja joka ottaa niitä nuoria mukaan

sen ympärillä on tällaisia mentoreita ja ruvetaan miettimään mitä se nuori voisi tulevaisuudessa tehdä jopa yrittäjämäisesti

siinä on nyt ensimmäisiä pilotteja ollut jyväskylän seudulla ja saatu hyvänlaisia tuloksia ja se on tällaista toimintaa joka ei perustukaan viranomaistoimintaan välttämättä vaan tällaiseen yhteiskunnalliseen yritykseen ja voisi miettiä meneekö kaikki aina sektorikohtaisesti vai pitäisikö tehdä jollakin uudella toimintatavalla kun toimintatulokset ovat osoittautuneet erittäin hyväksi

nyt kun puhutaan pisa tulosten haasteellisuudesta niin olemmeko me aidosti miettineet opetetaanko meillä edelleenkin liian perinteisesti

jos katsoo mitä nuoriso haluaa tehdä se haluaa lisää tietoyhteiskunnan välineitä se haluaa lisää kokemuksellisia opetusmenetelmiä tämän tyylisiä asioita

tilanne näyttää esimerkiksi tanskan osalta olevan aika mielenkiintoinen koska siellä on siirrytty huomattavasti voimakkaampaan kokemukselliseen oppimiseen

niin juuri näin

me katsomme ehkä liiankin me olemme edelleenkin kärjessä mutta onko tässä jotain uudenlaisia toimintatapoja mitä voisi löytää

samanaikaisesti me puhumme siitä myöskin että nuoret eivät liiku tarpeeksi ja minä muistan että helsingin sanomissa oli vähän aikaa sitten tällainen artikkeli että on ihan uusi innovaatio kehitetty että nuoret laitetaan seisomaan välillä luokkahuoneissa

uudet tietotekniikan mahdollisuudet antavat myöskin kokemuksellisen oppimisen että nuoret voivat olla vaikka biologian tunnilla lähiseudulla tai maastossa ja samalla tietotekniikan välityksellä vaikka ipadien välityksellä oppia siinä kokemuksesta tai historian oppimisessa mennä historian paikoille ja samalla opettaja tietää täsmälleen missä he ovat

arvoisa puhemies

kun on tässä iltapäivän ja illan kuunnellut tätä sektoria niin me olemme aika paljon miettineet pieniä viilauksia ja pieniä muutoksia koko meidän elinkeinokenttäämme ja elinkeinopolitiikkaamme

ehkä joskus meidän pitäisi vähän visioida oikein suurempia muutoksia oikein tällaisia paradigmoja millä tavalla kenties tulevaisuuden teollisuus ja elinkeinopolitiikka muuttuu

onneksi voi sanoa että tällaista positiivistakin ilmapiiriä tähän itkuvirsivalitukseen mitä on pitemmän aikaa ollut koko yhteiskunnassa on vähitellen löytymässä

aivan mahtava juttu on vaikka joku supercell joka on muutamassa vuodessa tehnyt miljardien arvoisen yrityksen

tai perinteisemmästä teollisuudesta kylläkin modernista vaikka kone joka porskuttaa erittäin hienosti eteenpäin eikä valita ollenkaan että taloudelliset suhdanteet ovat heikkoja

ilman tällaista innostusta ei ole yritystoimintaa ilman uuden etsimistä ei ole menestystä ilman todellakin uudella tavalla miettimistä ei ole työpaikkoja

me olemme ehkä menneet vähän liian pitkälle monessa että me pystyisimme olemaan palvelusektorilla ainoastaan viemässä asioita maailmalle ja pystyisimme säilyttämään hyvinvointivaltion mutta ehkä meidän pitäisi tehdä tällainen uusteollistamisohjelma se olisi paljon suurempi asia kuin ensi vuoden budjetti ja toisaalta analysoida mitä ihmettä me olemme tekemässä

jo aikaisemmassa puheenvuorossani käytin termiä että meillä kyllä on jonkin verran tätä riskirahoitusta mistä tässä on kiistelty mutta sitä ei vain laiteta riskipitoisiin hankkeisiin

tässä oli kolmisen viikkoa sitten täällä suomessa tällainen kuin robotiikkaviikko joka liittyi hyvin voimakkaasti uusteollistamiseen

on aika mielenkiintoista että maamme johtavat tutkijat väittävät että tällainen kuin robotiikka saattaa loppujen lopuksi olla koko yhteiskunnan pelastus tulevaisuudessa ja teollisen yhteiskunnan ja länsimäisen teollisen yhteiskunnan pelastus ja tutkimuksessa väitetään että se muuttaa jopa yhtä paljon maailmaa kuin internet jossain vaiheessa muutti

on ollut esimerkkejä suomalaisista teollisuusyrityksistä jotka ovat tulleet takaisin esimerkiksi kaakkois aasiasta ja sanoneet että on paljon järkevämpää tehdä tuotantoa suomessa

toisaalta puhutaan että joku autorobotti säästää ihmishenkiä ympäristöä rahaa liikenteessä joku lääkärirobotti voi tehdä vaikeitakin kirurgisia leikkauksia muuttaa koko ajatusmallia yhteiskunnassa

niin kuin yksi tutkija sanoi viime viikolla meidän keskustelussa että tulevaisuudessa saattaa olla niin että ihmiset luovat arvoa robotit tekevät arvoa ja yhteiskunnan vauraus lisääntyy

lyhyen viiden minuutin aikana oikeastaan ehtii keskittyä lähinnä yhteen teemaan ja se on minun tapauksessani työ ja ennen kaikkea ne työpaikat aidot työpaikat ei tuetut työpaikat jotka toivottavasti myöskin johtavat aitoihin työpaikkoihin

yritän nähdä hallitusohjelman siltä näkökulmalta löytyykö tästä hallitusohjelmasta niitä yhteiskunnan elementtejä jotka ovat tietyllä tavalla innostavan ja innostuneen yhteiskunnan elementtejä jotka innostavat kasvamaan yrittämään tekemään uusia asioita löytämään niitä aitoja uusia työpaikkoja

vaalikampanjassahan lähes kaikki puolueet sanoivat että nyt täytyy löytää uutta työtä ja sehän on oikeastaan ihan synonyymi sille että täytyy löytää työnantajia jotka pystyvät omalla tavallaan luomaan näitä töitä

ihan pienimpien yritysten näkökulmasta todellakin yhteisöveron prosenttiyksikön aleneminen oli parannus koska muut elementit eivät oikeastaan huonontuneetkaan

nyt kannattaa tehdä töitä

siellä meillä on aika paljon keskusteltavaa ja siinä olikin se aikaisemman iltapäivän keskustelun avaus jonka halusin tehdä että mikäli näyttää että verotulot jotka ovat välttämättömiä tässä taloustilanteessa eivät lähdekään nousemaan esimerkiksi osinkoverotuksen osalta tai pääomaverotuksen osalta niin pitääkö meidän tehdä vähän rohkeamman yhteiskunnan instrumentteja jotka luovat verotuloja tähän yhteiskuntaan

voisi olla joku välitarkastelu mikäli todellakin näyttää siltä että tällainen verotulojen kehitys jota on ennakoitu ei ole tulossakaan eikä näy tilastollisesti valtion kassassa

myöskin halutaan selvittää t k verokannustin joka olisi se motivoiva tekijä siihen että halutaan kehittää uusia palveluita ja tuotteita jotka menevät myöskin vientiin

viennin rahoitusta halutaan kehittää kilpailukykyisemmäksi

viime kaudella talousvaliokunnassa käytiin paljonkin keskustelua että jossain saksassa ja monissa muissa tärkeissä kilpailijamaissa viennin rahoituselementit ovat huomattavasti paremmalla tasolla ja se on ollut meille kilpailuhaitta

hieno asia on myöskin se että kun joissain tapauksissa myöskin yrittäminen epäonnistuu niin on luvattu selvittää esimerkiksi yrittäjän velkajärjestelyyn liittyviä kysymyksiä helpottaa sitä koska aina ei vaan voi olla menestyjiä

tämä on mielenkiintoinen ajatus tämä tällainen kahdeksan vuoden pidempi ohjelma mitä me voisimme tehdä pitkäjänteisesti koska kyllähän yrityselämä juuri arvostaa myöskin sitä pitkäjänteisyyttä jos me voisimme sitoutua että tämä tehdään nyt sitten yhteiskunnan toimesta lähdettekö mukaan

olisi oikeastaan mielenkiintoista kysyä mitkä olisivat ne ensimmäiset suuret vipuvaikutukset mitä voisi nyt tehdä sitten vaikka ensi vuoden alkupuolelta mitkä olisivat kenties ne konkreettiset keinot

ja toinen kysymys liittyy sitten siihen näkökulmaan mikä on ministerin käsitys siitä että vaikka meillä on nyt paljon toimijoita minä olen ihan samaa mieltä että ei voi olla että sama ohjausvaikutus tekee lainaa ja avustusta ja vielä omaa pääomaakin niin siinä tulee vaan yksi politiikka joka voi olla joskus oikeaa joskus väärää mutta ei tule aitoa analyysiä sitten siitä eivätkä ole eri ihmiset analysoimassa

onko tämäkään sitten hyvä vai pitäisikö niitä olla vähemmän ja kenties vaikuttavampia ja tehokkaampia kuin mitä tällä hetkellä on

edustaja pekkarinen innostutti minut keskustelemaan tästä rahoituspuolesta ja täytyy sanoa että arvostamani edustaja pekkarisen kanssa hyvin monesta asiasta olen samaa mieltä

muutamia pointteja

tässä kun on paljon keskusteltu siitä että rahaa suomessa ja maailmalla on niin tosiasia on että riskirahaa ei kovinkaan paljon ole

toisaalta suomen tapauksessa on valitettava tosiasia että finnvera ja pankit pelaavat yhteen ja kyselevät toisiltaan että lainataanko tälle ja vedetään myöskin sitä kautta sisäänpäin jolloin aika moni yritys on likviditeettiongelmissa vaikka olisi pitkällä aikavälillä ollut terve

meillä ei ole sitä kulttuuria mitä on usassa että kysytään veljiltä sisaruksilta vanhemmilta serkuilta muilta oman pääoman ehtoista rahoitusta

meidän kulttuuri täytyisi muuttaa että me uskaltaisimme kysyä ja toisaalta uskaltaisimme antaa sitä rahoitusta joka liittyy oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen

sitten tuleekin kysymys että voiko meidän suomen elinkeinopolitiikka innovaatiopolitiikka aidosti olla että meillä on todellakin rahaa muttei riskirahaa

sitä ei ole haluttu tehdä mutta jos tämä tekes puoli jo lähtisi voimakkaammin sen epäsymmetria saisi myöskin yksityistä pääomaa tämä voisi olla alku ja kokeilu sille jolloin löydettäisiin myöskin yksityisiä rahoittajia mukaan

arvoisa puhemies

kannattaa varmaan olla ihan puoleen yöhön täällä kun tosiaan keskustelun taso rupeaa ammatillisesti nousemaan ja se on aina hyvän merkki

ruvetaan harrastamaan tätä